jos isä

orser vahvisti käsityksen numero kaks

alan edistämään arvoisa puhemies teen ehdotuksen kuusitoista seitsemäntoista kahdeksantoista

äänestyksissä

äänestyksissä

tuomitun ohjaa nyt kolme ii poissa kaksi kolme eduskunta hyväksynyt miten muka

äänestys

esa saarinen kertoi myös kannetaan

toisin sanoen yhä useamman työelämän ulkopuolella syystä tai toisesta ole wap on saatava mukaan työurien on myös oltava nykyistä pidempiä ensisijaisesti näitä on syytä edistää kannustavilla keinoilla kuten työhyvinvoinnin

sataseitsemäntoista ja antoi seitsemän kaksi hipoissa kymmenen

onhan yhdeksän ja antoi kolme kahdeksan neljä viisi tyhjä usa seitsemäntoista

täällä viitattiin näihin säästöihin joita nyt tulee

louhelainen

sitten palataan puhujalistaan

zyskowicz kysyisin häneltä onko hän valmis tulemaan tähän mukaan kun keskustasta jo tuli tukea tämmöiselle yhteiselle aloitteelle

yhdeksänkymmentäkaksi

salonen viisi ääntä neljä kaksi yksi tyhjä poissa yksitoista jos kotona vox myytin mukaan silikonirintoja ostotiaisen ehdotus kolmekymmentäyksi ei pidä

eduskunta hyväksynyt ensimmäiset esittely saa selonteon päätetyn lakiehdotuksen joka maan ensimmäiset eduskuntavaalien jälkeisiä valtioita tähti on kierroksen toinen käsittely

lintuja yksitoista ei pyydä vasta maj

ehdotuksen

nyt ajo opetusta mäntylän erotus kaksikymmentäkuusi ei lavastama

neuvottelusta

arvoisa puhemies kannata

eduskuntatyössä omistuksen vuoksi tutkimustyö on

pr sataviisi ei ääntä

sota on pisin viisi ja kaksi neljä viikon mentyä puseitsemäntoista jos kunto hyväkseen miten

arvoisa puhemies on

saatan tiedoksi että puhemiesneuvosto on tänään hyväksynyt suosituksen salityöskentelyn täydennyksestä jonka mukaisesti puhemiesneuvosto suosittaa että asiaan kuulumattomia havainnointivälineitä ei esitellä puheen pitämisen yhteydessä

mustamaija aarras voimistelee nämä neljä kalustepirttilahti

äänestyksessä

selonteko hyväksyttäneen hyväksytty tähän ehdotuksesta on äänestettävä joka hyväksyy lakiehdotuksen äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotus hylätty

kuusi ja kymmenen mukaisena

onhan tämä ihan uskomatonta

toinen marraskuuta kuluvaa vuotta pidettävään täysistunto

sota on kuusi ääntä neljä eri koossa yhdeksäntoista eduskunta hyväksynyt miten muka sekaan miten työ aidosti vähemmän jutusteli kymmentä ei pyydä vasta

euroa puolusteleva taloustieteilijät ovat viime aikoina niittäneet että euro toimisi vain jos euroalueesta tulee talousunioni viin eurobondeineen väite on virheellinen valuutta alueen perusongelmaa ei poistuisi mihinkään eikä itävallan valtiosta tulisi yhtään kilpailukykyisempiä kuin tänä

tämä menettely voi hyväksyä hyväksytä

ostaja kankaanniemi voi myös tein ehdotuksensa kovaci

äänestyksessä

toisen käsittelyn samaan käsittelyyn ristillä päivystyksen neliosaisia nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

menestyksen

arkoja kuin yhteydenotot viisi reijo repo ylivieska pystyä kauhun erotuksena markus mestaruus

samoin menetellä päivystyksen kahdeksannen ja yhdeksännen asian osalta

mustajärvi

äänestyksessä

jos lähdettäisiin menemään välillisten työvoimakustannusten kautta voitaisiin toimia tässä ja nyt ja kun järjestöt palkansaajan puolelta ovat tätä esittäneet niin ihmettelen että kun tunnetusti teillä on hyvät suhteet työnantajapuolelle sekä keskustalla että kokoomuksella ja täällä on entinen perheyritysten liiton toimitusjohtaja joka nyt pyytää puheenvuoroa niin ettekö te voisi käyttää näitä kontakteja jotka teillä on että syntyisi ratkaisu heti

edustaja kangas kannattanut ja

pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja

tuleeko kysymys

saattaa käydä kun jaakon kahdeksan yip usa kahdeksantoista to myös miten muka

äänestyksessä

paperisia muistutuksia siitä mitä kukin on sanonut ja lehti ilmoituksia saa edelleenkin käyttää täysimääräisesti hyväksi uskon että niitä on edustaja zyskowiczin pöytälaatikossa vielä paljon jäljellä

jos mä seuraava täysistuntoon tiistaina cagnes tuonne marraskuuta kuluvaa vuotta kello neljätoista tämä sisällöstä

sota kolme joan yli seitsemän eri vuosiluokse ja kaksi uskontoa hyväkseen miten

isä kauppila puhemiesten ehdotuksen

lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta

nykymediasta poikkeverotukseudumme

ministeri urpilainen

olkaa hyvä

poissa

kun edustaja tolppanen mainitsi nämä rikoksiin liittyvät seuraamukset niin olen samaa mieltä että meillä on perusteet kyllä katsoa esimerkiksi lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten koventamista

talousrikollisuus on kuin yhteiskunnan syöpä ja siksi siihen pitää tarttua päättäväisesti

risto ruohonen lerner

nyt ojalasta kettusella suksi ei pyydä vasta maa ja me pystymme

pyydän niitä edustajia jotka haluavat tästä aiheesta esittää vastauspuheenvuoron ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v nappia

järjestelmän ylläpitäminen vaatisi kasvavia tulonsiirtoja kilpalukykyisiltä mailta kilpailukykynsä menettäneille

satakaksikymmentäkuusi joan kuusikymmentäyksi ei on poissa kaksitoista eduskuntaan vox

kisoihin

on todellakin syytä yhtyä kiitoksiin että hallitus ja puolustusministeri noudattavat viime vaalikaudella tehtyä arvokasta parlamentaarista työtä ja sen ehdotuksia viedään eteenpäin

vilen ja ehdotukset kaksitoista kolmetoista ei

rynnistyksessä

äänestyksessä

on kuitenkin täysin turha ihmetellä edellisen hallituksen toimintaa tässä yhteydessä koska silloinen sisäministeri kari rajamäki nosti rikollisuudentorjuntaohjelman keskeiseksi painopisteeksi talousrikollisuuden torjunnan

seuraava puheenvuoro

arvoisa puhemies ilmailun ennätyksen varaa neljä koska se on samansisältöinen lähes kun ei

sota eli gmp viisi ääntä kun prinssi ei ota pois yhdeksäntoista

sota on yksi ja anten eli kuusi yksi tyhjä poissa yksitoista jos kunto on hyväksynyt miten mukaansa kone miten työ aidosti uotila jos kolme kolme ibid

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

kyllähän tämä on nyt vähän eriskummallinen tilanne että te sanoitte keväällä että te otitte oliko se niskalenkin markkinavoimista ja nyt te tulette sanomaan että vaikka tämä niskalenkki on teillä markkinavoimista niin sama tahti jatkuu ja edelleenkin tarvitaan yhteiskunnalta lisää rahaa ja nyt vaan uuden valtion auttamiseen

nyby ja aidosta kettusen tuskaksi kahdeksan ei pyydä vasta

keskustelu kaatunutta ry tähystyskohtaisen käsitellyt uskonto eivät sulkeudu dusty käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

edustajat puuhia karkoimiesten esityksen numero

mäkisalo ropponen

erotus eli merkitä